tämän valvonnan pitää joka tapauksessa olla meillä yhteiskunnan näpeissä ja siihenhän tämä lakiesitys josta nyt puhutaan antaa myöskin mahdollisuuden

onko ministeriössä tällä hetkellä tämän asian suhteen menossa toimenpiteitä

se on mielestäni äärimmäisen tärkeää

itse asun saimaan rannalla ja siellä tosiaan veneitä liikkuu paljon

kun tämä kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi ja siitä tuomitaan sitten sakkoon tai enintään kolmen vuoden vankeusrangaistukseen tuomitaan siis se joka tehdäkseen terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen kouluttautuu ampuma aseitten räjähteiden ja tämäntapaisten asioitten käyttöön niin siis pelkkä kouluttautuminenko ei ole rangaistavaa vaan siihen pitää aina tulitettavissa siis nälkä kouluttautuminen ei ole rangaistavaa vaan olla liitettävissä näyttö siitä että hän on suunnitellut tekevänsä jonkun o

se on joiltain osin erittäin sokkeloinen ja kaiken kaikkiaan viina nyt ei kuulu sen enempää ruorin kuin ratinkaan taakse

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

talousvaliokunta pitää tätä hallituksen esitystä ehdotettua sääntelyä erinomaisen tervetulleena lisänä siihen toimien joukkoon jolla erityisesti pääkaupunkiseudulla pyritään korjaamaan kärjistynyttä asuntomarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan epätasapainotilannetta

nyt kun metsä group suunnittelee tosiaan miljardin jätti investointia suomeen niin sehän on merkki siitä että tällä biotalouden alalla kysyntää riittää

sekä talousvaliokunta että sosiaali ja terveysvaliokunta ovat tätä asiaa käsitelleet perusteellisesti ja arvoisa puhemies minä en näe minkäännäköisiä perusteita lähettää tätä perustuslakivaliokuntaan

tämän takia kun vertaa tähän metsä groupiin on kummallista että stora enso on suomessa kunnostautunut lähinnä irtisanomisilla ja tehtaiden alasajolla ja siirtämällä tuotantoa kehitysmaihin

tällä ei tulla tietenkään poistamaan kaikkia ongelmia mutta tämä on siinä keinovalikoimassa yksi lisäkonsti jolla niitä asuntoja tänne saadaan

arvoisa puhemies

tällä hetkellä ryhmärakentamishankkeita vaikeuttaa erityisesti tämän oikeustilan epäselvyys ja myöskin sitä tällä lakiesityksellä pyritään poistamaan ja myöskin poistetaan

on tosi tärkeä asia että näitä työuria pystytään myöskin tällä esitetyllä tavalla jatkamaan ja yhden vuoden saavutus työurien pidentämisessä on erinomainen asia

nyt kun stora enson operatiivinen johto vaihtuu täytyy pitää huolta siitä että tuleva johto ymmärtää myös kotimaan tuotannon mahdollisuudet

korkeakoulupuolellahan tämä ongelma on se että opintojen aloittaminen viivästyy johtuen niin sanotusta hakijasumasta ja siksi on tärkeätä että tätä sumaa saadaan purettua ja opinnot alkamaan että tämä ammattiin valmistuminen ei suotta viivästy

kun johto vaihtuu on suomalaisella valtio omistajalla mahdollisuus vaikuttaa yhtiön tulevaisuuden valintoihin

kuten sanoin tämä on yksi pieni osa lisää siihen että pääkaupunkiseudulta mahdollisesti poistuu asuntopulaa

kysynkin nyt valtion omistajaohjauksesta vastaavalta ministeriltä

tähän asti toteutuneista projekteista mitä on tehty ei voi sanoa että ne mitään sosiaalista asuntotuotantoa todellakaan olisivat mutta lisä tämä on joka tapauksessa on ja hyvä lisä

näitä aloituspaikkoja pitää uudistuksen avulla pystyä vapauttamaan ensimmäistä paikkaansa hakeville jotta tätä hakijasumaa pystytään pikkuhiljaa purkamaan

arvoisa puhemies

kyllä me elämme aikamoisessa maailmassa kaiken kaikkiaan kun tällaisia lakeja pitää ruveta säätämään

aika kaukaa haettu ajatus jos ymmärsin sen oikein edustaja tiilikaisella että tuloverosopimus joka on sinällään kannatettava aikaansaisi sen että ne pankit ovat ensi viikolla täällä rahaa pyytämässä

tämän vuoden alusta tuli myöskin kuitinantovelvollisuus siis kaikkeen kaupantekoon se kuitinantovelvollisuus ja se minkä itse olen omasta kokemuksestani pannut merkille on se että sitä on noudatettu todella hyvin ja sitä kuittia tarjotaan myös niissä partureissa ja kampaamoissa joissa itse asioin hyvin harvoin tosin mutta silloin tällöin joka tapauksessa tulee käytyä

siitä tulevaisuudesta ei missään nimessä pidä säästää millään tavalla ja kun nämä lapset joutuvat lapsiprostituution kohteeksi tai mihin tahansa mitä tässä lakiesityksessä on mainittu niin kyllähän siitä jää näille lapsille elinikäiset traumat

ja kun ne ovat vajaakäytössä niin sieltä sitten syntyy vuokratappioita ja se on se pääasiallinen syy ja kunnat lisäksi vielä omistavat suurimman osan tästä asuntokannasta

näin voidaan sitten vapauttaa myöskin aloituspaikkoja ensimmäistä paikkaa hakeville ja ei synny niitä välivuosia

ihan muutama sana tästä laista

jos näitä taloyhtiöitä tai muita vuokrayhteisöjä pystytään auttamaan tällä lakiesityksellä joka tähtää siihen että näiden pirstaleisten ja lyhytvaikutteisten keinojen asemasta tulee pitkäjänteistä puuhaa niin totta kai

se ei saa olla meille resurssikysymys ja minun mielestäni tämä ei välttämättä ihan resurssikysymys olekaan vaan kyllä tämä on yhteiskunnassa moraalikysymys kaiken kaikkiaan

päivä marraskuuta

kun tässä on peräänkuulutettu myöskin tätä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa niin kyllähän tässä nyt aikaa olisi varmaan ollut niitäkin asioita katsoa

samalla tavalla kuin yrittäjillä on oikeus tukea heidän mieleisiään puolueita ammattiyhdistysliikkeillä on oikeus puolustaa niitä edustajia jotka vievät palkansaajan asioita eteenpäin eduskunnassa

en tiedä miten laajalti niitä siellä on katsottu mutta kuten totesin aikaa tässä nyt kyllä herra nähköön sillekin asialle olisi varmaan ollut

niin kuin sanoin me elämme aikamoisessa maailmassa kun lapsia myydään ja suomessa sivistysvaltiossa pitää säätää lakeja siitä että lapsia ei saa myydä

tämä ongelmahan ei tietenkään tällä lakiesityksellä poistu kokonaan mutta se elefantti vain pitää syödä pala kerrallaan

mutta itse asiassa se ydinkysymys jonka brax tässä sanoi oli se että kampanjalle asetetaan euromääräinen katto jonka ylittämisen jälkeen tulee tehdä ilmoitus vaikka se ilmoitusvelvollisuus ei muuten täyttyisikään

vielä haluan korostaa sitä että jos ja kun tällä onnistutaan torjumaan se että nämä lainansaajat eivät kykene lyhentämään lainoja niin silloinhan se valtion riskikään ei poistu niin että kyllä jokainen tuhateuroinen tai miljoona mitä sieltä on saatavissa tai välisummatkin kelpaa kaiken kaikkiaan

se muun muassa poistaa ehkä osaltaan sitä mitä edustaja niikko tuossa totesi että palastellaan pieniin palasiin mutta kun se raja ylittyy niin sitten ilmoitetaan kaikki

tämä vaalipiirijako ja vaalipiirien suurentaminen kyllä näyttävät siltä ja matemaattisesti ne tekevätkin sen että tämä suhteellisuus toteutuu paremmin ja piilevä äänikynnys siinä putoaa mikä on ihan oikeinkin

entisen kokemustaustani perusteella tuntiessani lukuisan määrän työsuojelupiirien tai nykyisten avi keskusten työsuojeluosastojen niin kuin se virallinen nimi on toimijoita en rohkenisi heihin viitata kyllä korruptiosyytteillä

mutta kyllähän siellä sitten niitä vastakkaisiakin ajatuksia syntyy ja varmasti on niin että vaalipiirin laajentaminen jos puhutaan pelkästään laajentamisesta nostaa kyllä ehdokkaiden kustannuksia tässä vaalityössä

arvoisa puhemies

ihmisoikeuksien puolustaminen kaikkien ihmisten osalta on minun mielestäni tärkeä asia ja en ihan kaikkea tätä draamaa jonka edustaja zyskowicz tässä esitti ymmärtänyt

arvoisa puhemies

he ovat erittäin sitoutuneita erittäin asiantuntevia ihmisiä

kun nämä valtionyhtiöitten jos käyttäisi huonoa sanaa prötöstelyt tulivat tässä pieni tovi sitten esille niin talousvaliokuntahan otti ne omalle pöydälleen ja lukuisten kuulemisten jälkeen päädyimme myöskin kirjelmässämme siihen että esimerkiksi hallituspaikkoja johtajilla voisi olla enintään kaksi ja sitten on näitä niin sanottuja ristiin istumisia eri hallituksissa siellä voi olla asiakassuhteita siellä voi olla esimies alaissuhteita

eli demokratian toteutuminen sitten näissä laajentumispyrkimyksissä epäilyttää jos vaalipiireistä tehdään liian suuria

eihän voi lähteä siitä ajattelusta että jos kiduttamalla tai laittomasti hankitaan todisteita niin ne pitää ehdottomasti hyväksyä

nykyisin voimassa oleva kilpailulain sääntely on aiheuttanut epäselvyyksiä ja tulkintaongelmia itse asiassa niissä tilanteissa joissa kilpailu ja kuluttajaviraston suorittaman tutkinnan edellyttämät tiedot ovat olleet muun kuin tarkastuksen kohteena olevan yrityksen tiedossa

siis eihän järjestäytynyt yhteiskunta voi lähteä missään nimessä siitä että niitä hankitaan laittomasti ja silti ne pitää hyväksyä

tämä lakiesitys poistaa yhdeltä kohdalta tämän ongelman ja kaiken kaikkiaan tämä on tervetullut muutos

olen tässä asiassa rajamäen linjoilla eli tämä lausumaehdotus puuttuisi näihin vähäpätöisimpiin eli niihin jotka jäävät pelkästään hallinnolliseen menettelyyn

keskustelu katunut eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä

sieltä otetun lakiehdotukset otuksen toinen käsittely on tältä osin loppuunkäsitelty b

tämä rajamäen esiin tuoma julkisuus on äärimmäisen tärkeä asia

arvoisa puhemies

ensimmäiseksi valiokunnan kannanotossa se kyllä tulikin esille mutta haluan korostaa sitä että palkitsemisen tulee kuulua koko henkilöstölle ei pelkästään johdolle

arvoisa puhemies

yllä oleva keskellä päivää ristuksen kahdeksastoista sija on myös muistoja tuotti miten tupannut pöydälle cosmos toinen tammikuuta kuluvaa vuotta virtaan täysistunto on hyväksytty

minusta on erinomainen asia kuten ministeri vapaavuorikin tuossa kuvasi että kansainväliset vakavasti otettavat toimijat ovat kiinnostuneita suomesta ja tässä tapauksessa nimenomaan talvivaarasta

ja muutama ydinkohta tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta

kyllähän tästä kaivosteollisuudesta kaivannaisteollisuudesta kun ympäristöasiat ja muut edellytykset huolehditaan kuntoon on mahdollista suomeen luoda tosi iso klusteri vaikkapa seuraavien kymmenen vuoden aikana niitä mahdollisuuksia on useita ja pystytään luomaan uusia aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja suomeen joista aivan kamala pula on

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan tähän nykymenoon pitää saada rotia sillä tällainen meno mitä tässä lähimenneisyydessä on kaiken kaikkiaan harrastettu esimerkkejä siitä on vaikka minkä verran ei sovi suomalaiseen oikeustajuun ei sitten mitenkään varsinkaan nyt kun valtion isollakin prosentilla omistamat yhtiöt ovat auliisti jakaneet työlupia kilometritehtaalle

hänen puheensahan meinaa jos se toteutuisi toivottavasti ei koskaan toteudu kolmikannan lopettamista suomessa ja se on minusta turmion tie koska kyllä tällä kolmikantaisella sopimisella on suomea rakennettu ja tullaan toivottavasti rakentamaan myöskin tulevaisuudessa

tässähän on kysymys myöskin siitä että suomeen tarvitaan ulkolaisia investointeja koska näitä niin sanottuja isoja rahoja ei taida suomesta löytyä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllähän se on vähän niin että suomen tai minkään muunkaan maan taloutta ei kyllä oppositiosta liiemmin horjuteta jos ei kyllä sitten korjatakaan

me tarvitsemme tulevaisuuteen luottamista ja siihen pystyy tämä talo myöskin vaikuttamaan luomalla järkevät ja kunnolliset palkitsemisohjeet

viime viikolla ja myöskin tänä päivänä tässä on puhuttu rahankeräyslain vapauttamisesta vielä laajemmin kuin se nyt tässäkin lakiesityksessä on

edustaja turunen edellisessä puheenvuorossaan sanoi että perussuomalaiset lupasivat ennen vaaleja ettei alvtä koroteta

kyllä minä toivon että kun näitä ulostuloja tehdään niin vihoviimeinen asia on kansallinen sopiminen jota ei kyllä sovi romuttaa

erästä asiaa tässä keskustelussa ei ole vielä tuotu esille ja se on se että tämän veronalennuksen eräänä tavoitteena on myöskin edistää kehitystä joka johtaa kohti konesalien parempaa energiatehokkuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä ja se on ihan linjassa kaiken kaikkiaan hallituksen linjan kanssa

varmasti vapauttaminen on johonkin rajaan asti hyvä asia villi ja vapaa on jossain kohtaa ihan kunnollista mutta kyllä tässä rahankeräysasiassa mielestäni kannattaa ihan oikeasti sen villin ja vapaan kanssa myöskin miettiä sitä että ei saa johtaa hyvinvointiyhteis kunnasta hyväntekeväisyysyhteiskuntaa

siitä kolmikanta on loistava esimerkki miten hyvin se on toiminut ja toimii myöskin edelleenkäsin silloin kun on tarvis

sitten haluan vielä nostaa esille sen kun näitä uusia työpaikkoja pitää synnyttää ja pystyä synnyttämään myös uusille toimialoille niin että heitänpä ilmaan kun tässä energiasta puhutaan että miksi emme tekisi suomesta energian viejää

arvoisa puhemies

suomen on vähennettävä tulevaisuudessa riippuvuutta öljystä lisättävä energiaomavaraisuutta ja sopeuduttava yhä tiukkeneviin ympäristötavoitteisiin maailman ja tulevien sukupolvien pelastamiseksi

eli veropohja tässä laajenee jolloin myöskin se maksu pienenee jonkun verran ja nimenomaan nämä pienituloiset sitten nauttivat käytännössä siitä kaikkein eniten

tämän viitekehyksen asettamissa paineissa ja rajoissa on pyrittävä turvaamaan nykyaikaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus riittävä ja kohtuuhintainen energian saatavuus sekä hyvä työllisyyskehitys

en ajatellut puuttua yhteenkään yksityiskohtaan tässä hallituksen esityksessä mutta edellisistä puheista vähän sytykettä saaneena puutun yhteen yksityiskohtaan ja se on tämä varhennetun vanhuuseläkkeen poistaminen

rahoitus turvataan ja erityisesti lämmitti tuo lakiesityksessä ollut kohta hallintoneuvoston roolin korostamisesta

en yhtään ihmettele että työmarkkinajärjestöt ja hallitus ovat tulleet siihen tulokseen koska siellä sitä kohtuullisen jyrkkää alenemaa per kuukausi tuota pysyvää alenemaa myöskin siihen eläkkeeseen oli käytetty todella vähän

päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästöjen osalta uusiutuvien energialähteiden osalta energian loppukulutuksesta ja biopolttoaineiden osuudessa tieliikenteen polttoaineista olemme sitoutuneet eu tasoja tiukempiin tavoitteisiin

minun mielestäni se kuvastaa sitä että suomi ja suomalaiset ja suomalainen yhteiskunta eivät pärjää ilman yhteistä sopimista

arvoisa puhemies

minun mielestäni tässä lakiesitys kuvaa sitä miten kun yhdessä istutaan pöydän ääreen ja myöskin sitten tosi ikenessä asioita tehdään pystytään sopimaan erittäin vaikeista asioista

kysynkin arvoisalta ministeriltä onko lakia valmistellessa tehty arvioita siitä minkä verran nämä suunnitellut toimet siis ihan määrällisesti lisäävät niitä vapautuvia vankeja jotka ihan oikeasti sitten pystyvät palaamaan normaalielämään ja sitä kautta kukaties ja toivottavasti vielä työelämäänkin

haluan vain tuupaiselle huomauttaa toisen kerran itse asiassa että sieltä hallituksesta käsin te olisitte kyllä pystyneet ne kreikan tuet tai mitkä tahansa tuet lopettamaan mutta oppositiosta käsin on aivan turhaa puhetta siis oikein tuntuu häijyltä kun yritätte ihmisiä sumuttaa suomeksi sanottuna

ennen lopullista sitoutumista suomen pitää selvittää tavoitteen yhteiskunnalliset hyödyt vaikutukset kansantalouden ja yritysten kilpailukykyyn sekä tavoitteen kustannusvaikutukset

vahva peruskunta ja kunnan oma uudistuva palvelutuotanto ovat edellytys sille että tämä pohjoismaisen hyvinvointivaltion malli säilyy kestävänä myös tuleville sukupolville

täällä on opposition toimesta erittäin ansiokkaasti kuvattu kaikki ne mahdolliset alenemat mitä täällä tulee mutta pitää muistaa että tämä on kokonaisuus ja tämä on yhdessä tehty

jos näitä palveluita ei kuitenkaan voida järjestää kunnan omana tuotantona johtuen esimerkiksi pitkistä välimatkoista tai harvasta asutuksesta tällöin on tietenkin syytä turvautua kuntien väliseen yhteistyöhön

arvoisa puhemies

jo hallitusohjelmasta lähtien näitä euroopan vakausvälineasioita on tiukennettu ja se on erinomainen asia

oleellista on että kuntalaisille tärkeitä palveluja ei jätetä markkinavoimien armoille

sopii totta kai tarkkana olla kun kyse on yhteisistä rahoista ja kun tämä epätarkkuus siitä ovatko korot mukana vai eivät syntyi niin on erinomainen asia se että tämä asia on nytten tarkennettu ja korjattu

useassa kunnassa ulkoistettuja palveluita on otettu takaisin kunnan hoidettavaksi kun on huomattu että yksityinen toimija on hankkinut halvemmat kustannukset säästämällä juuri kuntalaisten tarpeista eikä suinkaan byrokratiasta

arvoisa puhemies

vahvojen peruskuntien muodostumisen tärkeyttä korostaa myös se että jatkossa kuntalaiset voivat vieläkin vapaammin tehdä itse ne valinnat joista palvelunsa hakevat

kyllä sieltä puheenvuoroista on selkeästi luettavissa että nyt tämä on täsmällistä myöskin opposition puheenvuoroista että tämä on nyt täsmällistä ja tämän kanssa pystyy hyvin elämään

lisätoimia tarvitaan puhtaan energian tuotannon lisäämiseksi rakennusten ja liikenteen energiatehokkuutta pitää parantaa maataloudessa päästöjä pitää vähentää ja jätteitä pitää käyttää nykyistä enemmän energian ja lämmöntuotannossa

on myöskin todella tärkeätä kun viime päivinä niitä huonoja uutisia espanjasta on tullut että meillä asiat tässä salissa ja tässä talossa ovat kunnossa

arvoisa puhemies

meidän pitää panostaa siihen osaamiseen laatuun tämäntapaisiin asioihin siihen että meille syntyy kasvuyrityksiä ja sitä kautta niitä uusia työpaikkoja

valtioneuvoston toimivaltaa päättää yleisesti kuntien yhdistymisestä ei tule laajentaa ja eihän sitä ollakaan laajentamassa

keskeisinä syinä ovat ilmastonmuutos raaka aineiden riittävyys kasvava väestömäärä jätteiden määrän kasvu sekä puhtaan veden riittävyys

tätä kuntauudistusprosessia voi valtiovalta kuitenkin vauhdittaa niin lailla resurssien kohdennuksilla ohjauksella kuin esimerkiksi kuuntelemalla kuntien omia toiveita

imatralle tuli luvat yksityiselle yritykselle siirtää puutavaraa pelkolan terminaalista kaukopään tehtaille tässä ihan muutama hetki sitten